monia sellaisia seikkoja liittyy tähän ehdotukseen jotka varmasti kiinnostavat yhtäältä energiamarkkinoilla toimivia vähän eri näkökulmasta itse kutakin ja toisaalta varmaan myöskin veroministeriön puolella voi olla kiperiäkin kommentteja tähän

ei millään tavalla toisaalta sido se mitä talvivaara on tehnyt kanadalaisen yhtiön kanssa niitä viranomaistoimintoja mitä suomessa viranomaisten pitää tehdä

arvoisa puhemies

on selvästi nähtävissä että toisin kuin silloin muutama vuosi sitten edustaja skinnari jätän muuten sen teidän puheenvuoronne omaan arvoon niin nyt stx on tehnyt ratkaisun jolla se ilmiselvästi tämän varsinaisen risteilijätoiminnan vetää jonnekin muualle ja sillä ei ole sellaista strategista intressiä nimenomaan tähän arktiseen osaamiseen mutta esimerkiksi venäläisillä se kerta kaikkiaan on

arvoisa puhemies

kun talousarvio nyt on vielä auki ja kun tämä euroopan komission tuki suomalaisille ennen kaikkea maitotaloudelle on vielä ratkaisematta ja on vaara että se vielä jonkun verran viipyy minä luotan että se hoituu mutta että se viipyy niin tietysti olisi nyt vielä hyvä että hallitus arvioisi voisiko se tulla kansallisella rahalla nyt vastaan siksi aikaa kunnes komissio päätyy tuohon maksatukseen

siihen ne pääsisivät mukaan mutta eivät lainkaan päättämään järjestämisestä siitä miten pihtiputaalla palvelut järjestetään miten hankasalmella miten keuruulla ja miten vastaavilla paikkakunnilla

käytännössä se johtaa siihen että uusiutuvan energian tuotanto keskittyy sinne missä jos kyseessä on vähän suurempi alue esimerkiksi pohjoismaat yhteisenä alueena se on kaikista edullisinta

jos näyttää siltä että uusiutuvaa tulee tolkuttomasti enemmän kuin laissa tavoitteeksi asetetaan kieltämättä tämä pitää myöskin toisinpäin sitten mahdollisuuden että silloin jatkossa tukitasoja laskettaisiin

jo aikanaan heti kun kuulin tästä panin selvityksen koska minullekin heräsi sama kysymys onko tässä menty oikeassa järjestyksessä mutta kyllä siinä on menty suomen lain mukaisessa järjestyksessä

puolet oli julkista puolet oli yksityistä

meillä oli siinä varhaisessa vaiheessa valtava pula vaikka me panimme pystyyn viime kaudella tämmöisen rahastojen rahaston joka tekee sijoituksia

onko tämä kunnallista itsehallintoa tämä teidän malli vaiko se malli mitä keskusta ajaa maakuntamalli jossa maakunnan kaikki kunnat ovat tasavertaisesti isäntinä siinä pöydässä jossa päätetään palveluiden järjestämisestä niiden tarjoamisesta ihmisille eri puolilla maakuntaa

luulen kuitenkin että tämä muuttamisen tarve jos se ylipäänsä tulee vastaan on enemmänkin niin päin että joudutaan näitä tukitasoja kenties jatkossa sitten vielä parantamaankin

suurin osa täällä olevista toimijoista on ulkolaisten omistamia

mitä tulee taas tämän lämmön johtamiseen kauaksikin ydinvoimapaikkakunnalta silloin kun on ydinvoimalaitosten mereen laskemasta lämmöstä kysymys niin minä olen ymmärtänyt että niin lähellä näitä ydinvoimaloita ei tahdo oikein olla niin laajoja asuttuja tai rakennettuja yhdyskuntia että ne pystyisivät hyödyntämään kaiken sen lämmön minkä ydinvoimalaitokset tuottavat

kangas uusiutuvan lisäysvelvoitteet ovat kuitenkin maakohtaisia miten käytännössä käy hajosi riitely ja sylkemaakohtaisiinida vilen kahteen sellaisia

onneksi on talvivaara ja joku muu mutta talvivaarassakin tietysti on aika paljon nyt jo muuta omistusta kun se on lontoon pörssissä noteerattu mutta siinä on vahva suomalaisomistus niin kuin muutamissa muissakin

ja jos ei se etene sitä kautta kolmikantaisesti tämä palautuksen oikeaan kohtaan asettaminen niin sitten sosiaali ja terveysministeriön pitää ottaa se asia hyvin vahvasti suoraan omaan hanskaansa

tässä jo äsken muutamassakin puheenvuorossa pohdiskeltiin sitä mitä muut eurooppalaiset maat ovat tehneet sillä konkretian tasolla

mutta me tarvitsemme tähän varhaisimpaan vaiheeseen lisää kärsivällistä riskipääomaa ja valtio tarvitaan siihen mukaan

jos vielä tämän vuoden puolella komissio ratkaisun saa senhän pystyy vetämään täältä pois ja se voidaan sillä tavalla säätää

mutta arvoisa puhemies voi olla että kun venäjälle tällä alalla on suuri strateginen intressi niin se voi olla että se on kiinnostunut viemään tätä myöskin ulos ja näistäkin syistä minusta on äärimmäisen tärkeää että hallituksella on nyt jo pääministerillä oli pikkuisen selvempi kommentti kuin ensimmäisissä puheenvuoroissa vielä selvempi vahvempi ja voimakkaampi tahtotila siihen että valtio tulee mukaan ja tekee sen tarvittavan mitä odotetaan valtiolta

sellaisten asettaminen on erittäin vaikeaa

jos niitä jostakin kaivetaan jos niitä meillä on ja täällä pystytään tekemään se ympäristön kannalta kestävimmällä mahdollisella tavalla niin ei se ihan hullumpi homma ole että me ne täältä otamme jos me pystymme näin tekemään niin kuin nyt meillä tämä kaikki tehdään

valtio voi esimerkiksi epäsymmetrisin ratkaisuin houkutella yksityistä kapitaalia mukaan ja tällä tavalla peitota sitä puutetta mikä markkinoilla tällä hetkellä on

mutta vaara on että se vie vielä kuukausia

minä luotan että jos kerran työnantajat kun ovat mukana tässä mukaan lukien suomen yrittäjät hyväksyvät sen mallin millä tavalla se ylipalautus palautettaisiin niin ei minulla ole kyllä mitään syytä epäillä etteikö se sen jälkeen olisi kohdallaan

jos joku yritys maksaa muutaman satatuhatta euroa vuodessa louhintakorvausta kun se saa miljoonien tuen valtiovallalta voi saada kymmenien miljoonien tuen jos sille teitä tai rautateitä rakennetaan niin siihen nähden se että se maksaa muutaman satatuhatta euroa vuodessa korvausta ei ole kyllä yhtään mitään ei ole yhtään mitään minun mielestäni

voi olla että suhteessa jonkun maan olemassa olevaan energian käyttöön joku muu maa on tehnyt aika paljon suhteellisesti ottaen näistä uusista jäsenmaista mutta luulen nyt tämä on hivenen voi sanoa kylläkin vähän luulo että me olemme tässä suhteessa ihan selviä ykkösiä koko unionin alueella

ruotsissa vastaavien rahastojen osuus on myöskin suhteessa kansantuotteeseen noin kaksi kolme kertaa suurempi ja näistäkin syistä ja kun muutenkin teollisuus on tilassa missä on ja elinkeinoelämä laajemmin me tarvitsemme tällaista kasvurahastoa

aivan viimeinen kysymys tässä monestakin asiasta

olen kuitenkin sitä mieltä ja ymmärsin myöskin zyskowiczin olevan sitä mieltä tai ainakaan itse en uskalla kansanedustajana täällä olla määräämässä kuinka paljon pitäisi jonkun johtajan edes valtionyhtiössä tai eläkelaitoksessa pitäisi saada nehän kutsuvat itseään eläkelaitoksiksi ne eivät osakeyhtiöiksi itseään mielellään sano tai yhtiöksi muussa muodossa vaan ne ovat eläkelaitoksia en edes eläkelaitosten johtajien palkkoja uskaltaisi ihan kovin tarkkaan täällä mennä määräämään

euroopan unionissa lähdetään nimittäin siitä että tavarat ja palvelut pääomat ja ihmiset voivat ja niiden pitää voida liikkua maan rajojen yli

kun te nyt veitte suomen kuitenkin sitten euroon mikä oli väärin ja kun siellä ollaan se on pyrittävä hoitamaan tuo euro niin että me siitä ja siinä selviytyisimme keskusta lähtee tästä

erittäin monien maiden edistysaskeleet tässä vapaaehtoisessa tavoitteessa ovat olleet todella vaatimattomia ja nyt pitäisi löytää menettelytavat millä siinä askelten mitta voisi olla huomattavasti pidempi

mitä muuten tulee siihen pitäisikö tämä koko homma hylätä niin vaihtoehtona on se että nykyjärjestelyllä mennään eteenpäin ja nykyjärjestely on kiistatta huonompi kuin se mitä tämä tullessaan tuo nyt käsittelyssä oleva esitys

mutta käytännössä tämä ajatus merkitsee sitä että ei millä hinnalla tahansa voida hyväksyä niitä ratkaisuja mitä euro tällä hetkellä tarvitsee

tästä syystä tässä lähdetään siitä että suomikin käyttää sitä metodia joka lähes kaikissa eu maissa on elikkä syöttötariffijärjestelmää

suomen ongelmat johtuvat eurooppalaisesta apatiasta

asia

me pyrimme rakentamaan siitä suomalaisesta järjestelmästä markkinaehtoisen paljon enemmän markkinaehtoisen kuin parhaimmillaankaan nämä syöttötariffijärjestelmät ovat

ei voi olla oikein se että nämä maat ja ne sijoittajat jotka ovat tehneet suuria voittoja taannoin näissä velkamaissa kantavat nyt suhteellisesti pienen vastuun ja meillä meidän tapaisillamme on suuri vastuu

kun kaivoslakityöryhmä alun perin teki sen esityksensä myönnän että siinä sen jälkeenkin jos nämä ja nämä ja nämä ehdot ovat täyttyneet joista laissa puhutaan vielä olisi jäänyt lupaviranomaiselle merkittävä sananvalta ja se olisi voinut hylätä tuon hakemuksen

ihan pari kolme lyhyttä kommenttia

vienti on romahtanut aivan eri tavalla kuin euroopassa keskimäärin tuotanto supistuu yksikkötyökustannukset kehittyvät muuta eurooppaa huonommin ja sitä rataa

mutta ne periaatteet kuitenkin millä se palkitseminen tapahtuu se on sellaista maata ja maaperää jossa totta kai valtio omistajana tai lainsäädännön viimekätisenä säätäjänä silloin kun puhutaan eläkeyhtiöstä niistä perusteista jotka antavat oikeutuksen ylipäänsä näille eläkeyhtiöille voi toki puhevaltaa näissä asioissa käyttää

ensinnäkin mitä tulee metsäteollisuuteen ja sen valtion tukimahdollisuuksiin jotka nousivat tässä kahdessa eri puheenvuorossa esille silloin kun kysymys on kemiallisesta maailmanluokan suurteollisuudesta me emme nyt sitten varsinaista toimintatukea kerta kaikkiaan näille yrityksille voi myöntää eivätkä voi muutkaan vastaavassa tilanteessa olevat maat maailmalla myöntää tai ei voi sanoa maailmalla vaan euroopan unionin alueella

täällä ed

siinä mitä me olemme tehneet viimeisten kymmenen vuoden aikaan minkä ohjelman me olemme käynnistäneet me olemme ehdottomasti euroopan unionin kärkeä mutta niin on aihetta ollakin koska meidän hiilijalanjälkemme myös aiemmin hivenen energiatehottoman järjestelmän kannalta antaa täyden syyn siihen että me parannamme juoksua tässä kohtaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

epävirallisestihan heti tammikuun ensimmäisenä päivänä en nyt muista ihan tarkkaan päivämäärää mutta noin vajaa kuukausi sitten saatiin tieto siitä että prenotifikaatio esinotifikaatio oli silloin mennyt läpi

kun täällä nousi esille tämä aloite vaihtoehtona windfall voittojen leikkaamiselle niin ihan lyhyesti vaan totean että vaikka tervehdin tietyiltä näkökulmilta ihan positiivisesti tätä esitystä tätä ei kuitenkaan hallituksessa katsota minkäänlaiseksi vaihtoehdoksi windfall voittojen leikkaamiselle vaan ajatus on että ensi viikolla tiistaina meidän ministeriryhmämme käsittelee nyt sitten seuraavan kerran tätä ehdotusta joka meillä on valmisteltu ja jos se hyväksytään tuo varsinainen vero siirtyisi sen jälkeen valtiovarainministeriön valmisteltavaksi

mutta nyt ei sattunut ihan kohdalleen hänen äskeinen tulkintansa siitä mitä mieltä suomen keskusta on ollut eun ja sitten euron perustamisesta

tätä me emme voi hyväksyä emme liioin sitä että euro pidetään millä hinnalla tahansa pystyssä että siellä roikutetaan sellaisia maita jotka eivät pysty eurossa elämään

arhinmäen puheenvuoroon jossa oli kasapäin virheitä ihan selviä virheitä minä hyväksyn ja ymmärrän sen että on mielipide eroja mutta hivenen vaikeampi on sitten käsitellä näitä ilmiselviä virheitä

nyt tuo mahdollisuus hylätä tällainen hakemus vaikeutuu mikä oli mielestäni erittäin tärkeä osa sitä kompromissia mikä loppuvaiheessa tehtiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

niille on tehtävä järkevä tie lähteä ulos ja pyrittävä varmistamaan euro niiden maiden yhteisvaluutaksi jotka siinä pystyvät elämään

te olette esittämässä sellaista neuvottelukuntaa siihen tavallaan esimerkiksi meidän tapauksessamme sen jyväskylän kaupungin kylkeen mutta edustaja backman viime kädessä isäntäkunta kuitenkin päättää ja kantaa sen taloudellisen vastuun mikä niitten palveluitten järjestämisestä on

nyt tarvitaan sellainen yhteiskuntasopimus missä eri kansalaispiirien kesken sovitaan siitä että me panemme tämän suomen talouden kuntoon

olen tästä tavattoman tyytyväinen ja toivon että yksi asia tyydyttää ed

suomen keskusta kannatti suomen eu jäsenyyttä enemmistö meistä kannatti suomen eu jäsenyyttä

mitä tulee ensinnäkin mielipidenäkemykseen siitä että tässä olisi uusiutuvan energian lisäyspyrkimykset pantu jotenkin jäihin ja niitä dempattu alas vielä kerran ed

mitä optioihin tulee palkitsemisjärjestelmässä niin se on totta että edustaja zyskowicz tässäkin asiassa on ollut aika lailla samalla kannalla mitä olen itse ollut

hallituksen niistä toimista joita se on toteuttanut jo periaatepäätöstasolle monet sattuvat kovalla tavalla omaan maakuntaani keski suomeen

eivät kaikki eivät puoluekokouksessa kaikki eivätkä täällä eduskunnassa aikanaan suinkaan kaikki kannattaneet mutta enemmistö meistä kannatti minä mukaan lukien suomen eu jäsenyyttä

se korvasi katumaksun asuntotulon veron ja manttaalimaksut

suomen intressi on kaikin tavoin huolehtia siitä että tämmöistä ei myöskään pääse euroopassa lähtemään liikkeelle koska kyllä me tässä kisassa sitten häviämme niille joilla on rahoja ja varoja paljon enemmän kuin meillä

lipponen kysyi miksei muillekin luonnonvarojen aloille

mikä on teidän kädenojennuksenne mikä on teidän viestinne työmarkkinajärjestöille jotta se mikä on tärkein sellainen tuloratkaisu jolla suomen kilpailukyky parannetaan saadaan aikaiseksi

kun täällä on vähän mediaakin paikalla en voi olla muistuttamatta että kun tulin kauppa ja teollisuusministeriksi ensityökseni ja toimeksi tein päätöksen että optiojärjestelmät pannaan poikki

näin te teette tässä asiassa

metsät ovat erittäin suuri nielu

durbanissa niinistö ja suomen hallitus hyväksyivät kuitenkin sopimuksen jonka mukaan tuosta valtavasta metsien nielukyvystä luovutaan lähes kokonaan

mutta yhtä selvää on se kun mainitsitte että me kannatimme sekä eu jäsenyyttä että euroa että me emme kannattaneet suomen euroon liittymistä

siellä oli paljon mielenkiintoista paljon sellaista joka oikeastaan rohkaisi viemään eteenpäin tätä kokonaisuutta jota hallitus esitti

toinen asia

vai onko niin että jokainen kunta saa erikseen päättää itsestään päättää

vaikka monta kertaa täällä salissa on jäänyt se käsitys että se on joku pohjois karjala joka kieltämättä on sekin kokenut kovia joka olisi kaikista eniten ja suurimman iskun kokenut se ei ihan pidä paikkansa koska keski suomessa kaksi varuskuntaa lakkautetaan keuruu ja halli

te ed

se on veromuoto millä aiotaan näitä windfall voittoja leikata

minusta on tärkeätä että tuli se raha mistä tahansa kun se tulee tänne hyödyntämään näitä varantoja mitä meillä on suomalaisten hyväksi ja myöskin varmaan ilman muuta näiden yritysten omistajien hyväksi näitä varantoja mitä meillä on niin kyllä se tietysti suomen kannalta on ihan hyvä asia

se oli ihan hyvä puheenvuoro ihan totta

jos te sen hyväksytte eikö silloin kannata panna se maakunnan laajuinen kuntayhtymä pystyyn niin kuin edustaja virtanen täällä aivan oikein sanoi

jos sellainen saadaan aikaiseksi niin hallitus voi investoida niihin suomen menestystekijöihin niihin innovaatioihin joista te olette pääministeri leikannut ettekä lisännyt

oma lukunsa on portugali esimerkiksi joka oikein huonoilla todella huonoimmilla alueilla mitä meillä on alueita eu tuen piirissä on voinut käyttää rakennerahastoja aloittavan teollisuuden investointeihin ja se on tietysti erittäin valitettavaa mutta me emme nyt sitten määräänsä enempää niihin asioihin pääse käsiksi

se on vähän enemmän kuin kaikkien olemassa olevien ydinvoimalaitosten ja valmistumassa olevan maailman suurimman ydinvoimalaitosyksikön yhteinen energiamäärä

jos katsotaan mihin kiinteistövero käytetään se käytetään sen yhdyskuntarakenteen ennen kaikkea teitten rakentamiseen katujen rakentamiseen ja näitten kunnossapitoon ja vastaaviin tällaisiin yhdyskuntarakenteellisiin palveluihin

mutta mitä puuteollisuuteen metsäteollisuuteen tulee niin siinähän täällä ovat monet ulkolaiset koska harva täällä oleva yritys oikeastaan on suomalaisomisteinen

arvoisa puhemies